arvoisa puhemies

on huolestuttavaa että kansanäänestyksissä on niin huono prosentti että ihmiset eivät käy äänestämässä ja se on laskeva trendi

aivan kuten edustaja jalonen sanoi tämä tossavaisen aloite on erittäin kannatettava koska se merkitsisi henkisesti sotiemme veteraaneille jotka vielä elävät hyvin paljon

on hyvä askel että on nuorisovaltuustoja ja nuorten ääni tulee enemmän kuuluviin

toivonkin ja otan huomioon sen että tulevaisuudessa ja hyvin lähitulevaisuudessa myös sivistysvaliokunta tulee tekemään eriäviä mielipiteitä hallituksen esityksiin näistä asioista

tilanpidon jatkaminen on muutenkin haasteellista tämän päivän suomessa

kysymys tosiaan kuuluu niin että pitäisikö selvittää tarkemmin minkälainen tämän kansalaisaloitteen pitäisi olla

pitäisikö siinä olla enemmän oikeaa lakitekstiä jotta se otettaisiin riittävän vakavasti ja ne pointit siellä jotta voitaisiin käydä toimenpiteisiin kansalaisaloitteen pohjalta

nyt se on vähän auki niin että asiat tulevat kyllä keskusteluun mutta herkästi tulevat jäämään siihen koska tämä kansalaisaloite ei ole tarpeeksi hyvin muotoiltu

eun myötä tilanne maatiloilla on kiristynyt entisestään joten kaikki ne toimenpiteet jotka helpottavat maatilan pitoa ovat kannatettavia

muun muassa helsingin eläinsuojeluyhdistys hesy on järkyttynyt mietinnöstä koska pienikin mahdollisuus että lemmikkinä pidetty irtoeläin saattaisi päätyä koe eläimeksi on väärin

heikentääkö tämä laki tämänhetkistä lemmikkieläimen asemaa sitä pitää vielä harkita

tämä erottelusäädös olisi aiheellinen myös suomessa

eläintä pitää kohdella hyvin on se sitten villi tai kotieläin

totta kai on tärkeää että helsingin kenttä pysyy kansainvälisesti korkealla tasolla mutta maakuntien lentokenttien olemassaolo on tärkeää muun muassa sen takia kävin tutustumassa pelastushelikopterien toimintaan turussa ja heillä oli yksi huoli että jos näitä pienempiä kenttiä suljetaan suomessa tai jos niitten aukioloaika on niin että ne eivät ole yöllä auki niin kuinka pelastushelikopteri pääsee tankkaamaan

museoilta leikataan ja tämän myötä monet pienet museot joutunevat sulkemaan tai ainakin rajoittamaan aukioloaikojaan

samalla guggenheim puhetta käydään kuumana ja guggenheim miehet ja naiset käyvät lobbaamassa täällä suomessa

nyt näyttää siltä että museovirasto laitettaisiin maksamaan pääomavuokraa ei siis ylläpitovuokraa tai hoitovastiketta

onko senaatti kiinteistöt oikea toimija hallinnoimaan kulttuurihistoriallista kansallisomaisuuttamme ja tullaanko hallinnon siirrolla aiheuttamaan se että vuokrat indeksikorotuksilla maksetaan museoviraston muilla toimintamäärärahoilla

arvoisa puhemies

tämä toimenpide on tervetullut yrityksille ja myös niille ihmisille jotka haluavat uuden työpaikan se edistää sitä

mutta jos kansalainen haluaa tehdä työtä lyhyitäkin jaksoja paperisota ja monimutkainen tukianomuksien täyttäminen ei saa olla siinä esteenä ja pelotteena

vapaaehtoistoiminnan merkitys tulevaisuudessa korostuu ja järjestö ja seuratyötä sekä erilaisten yhdistysten toimintaa ei saa vaikeuttaa entisestään vaan helpottaa

mutta se asia mikä helposti jää totta kai kansalaisten etu on tärkeä on eläinsuojelu ja kysyisinkin hallitukselta

mielestäni tätä yläikärajaa tulisi nostaa

kun hallitusohjelmassa ei paljon eläinsuojelusta puhuta miten nyt kun valvontaa ja byrokratiaa vähennetään eläinsuojelun käy tässä kohtaa

sivistysvaliokunta esitti mietinnössään uudelleen että kuluvan hallituskauden loppuvuosien taloudellinen toimeliaisuus ja inflaatio voivat olla arvioitua suurempia jolloin indeksin jäädyttäminen voi aiheuttaa suurenkin määrärahojen jälkeenjääneisyyden

tämä liikkumattomuus on suomessa todella suuri haaste tulevaisuudessa ja se että tässä meillä on vastalause perussuomalaiset ovat esittäneet johtuu siitä että ammatillisen koulutuksen ja lukion välinen ero liikunnan tuntimäärässä on aivan liian suuri

edustajat jalonen ja kanerva ottivatkin tämän kasitien jo esille mutta vielä minä tästä vähän hiillostaisin ministeri kyllöstä ja kysyisin

arvoisa puhemies

edustaja väätäinen esitti erittäin hyviä perusteluja lakialoitteelleen ja se on erittäin kannatettavaa että tätä yläikärajaa lautamiehelle nostetaan

poliisialan perustutkinnon eli ammattikorkeakoulututkinnon sekä jatkotutkinnon eli ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kohdalla en näe suurempia ongelmia

kun vajaa kuukausi sitten suullisella kyselytunnilla ministeri lupasi että se lapio lyödään sinne multaan maskun kohdalla ensi vuoden aikana onko tapahtunut muutoksia vai aloitetaanko tämän kasitien parannustyö ennen kuin ympäristölupa umpeutuu

arvoisa puhemies

liikuntaa ja terveystietoa pitäisi olla vähintään yhtä paljon ja molemmissa sekä lukiossa että ammatillisessa oppilaitoksessa pitäisi vielä lisätä liikunnan ja terveystiedon määrää

toisaalta en odota tämän uudistuksen tarjoavan mitään erityisiä vastauksia opetuksen laatuun ja sisältöön liittyviin kysymyksiin verrattuna nykyiseen tutkintomalliin

sen sijaan poliisitutkintoa opiskelevien opintojen aikaisten oikeuksien ja velvollisuuksien sekä opintososiaalisten etujen muuttamisen kohdalla olen kriittisempi

suomalaiset ovat tällä hetkellä sanotaan melko huonossa kunnossa koska tämä liikkumattomuus alkaa jo hyvin pienenä

hallituksen esitykset jotka ovat valiokunnan pöydällä ja odottavat käsittelyä ovat tuomassa lisää suuria ongelmia myös syrjäytymisessä

pääomituksen mahdollistama lisätuotto suunniteltu lahjoitusten verovähennysoikeus sekä erittäin keskeinen koulutusviennin edellytysten parantaminen voivat tuoda merkittävääkin helpotusta

lopuksi totean vielä että valiokunnan lausumaehdotuksen mukaisesti on tärkeää että hallitus kattavasti seuraa korkeakoulujen rahoituksen riittävyyttä suhteessa korkeakouluille osoitettuihin tehtäviin

ennaltaehkäisy ongelmien kohdalla on aina taloudellisempaa ja inhimillisempää ja arvostan kyllä sitä että edustaja gustafsson on täällä paikalla kun puhumme näistä opetusasioista

arvoisa puhemies

sanotaan että runsaan kolmen vuoden aikana mitä olen täällä eduskunnassa tähän mennessä ollut salissa ei ole juurikaan liikunnasta puhuttu kovinkaan usein ja kovinkaan riittävästi

myös sivistysvaliokunnan kanta jonka mukaan uudistuksen vaikutusten laajamittaisen seurannan merkitys korostuu viestii esityksen sisältöön liittyvistä riskeistä liittyen esimerkiksi poliisikoulutuksen laatuun sekä opintososiaalisten etuuksien muutosten vaikutukseen poliisikoulutukseen hakeutuvien määrään ja ikärakenteeseen

nyt siihen pitää panostaa poikkihallinnollisesti

poliisit päätyvät ammatissaan mitä eriskummallisimpiin tilanteisiin joiden menestyksekäs ratkominen edellyttää monesti nokkeluutta rauhallisuutta ja hyvää tilannetajua

kun harkitaan työurien pidentämistä näillä aloilla on lähdettävä työuransa aloittavista siis nuorille heti töitä valmistumisen jälkeen

lisäksi on toivottavaa että poliisikoulutukseen hakeutuu erityyppisiä ihmisiä

uudistuksen tarkoitus on yhdenmukaistaa poliisiksi opiskelevien sosiaalietuudet muiden opetus ja kulttuuriministeriön toimialan ammattikorkeakoulujen korkeakouluopiskelijoiden kanssa

arvoisa puhemies

jokaisen pitää kuitenkin syödä ja juoda ja näin ollen voimme myös oikeilla ravintotottumuksilla vaikuttaa siihen että ehkäisemme sai rauksia

etuuksien erityisesti asumisedun heikkenemisen seurauksena esimerkiksi perheelliselle henkilölle poliisiopintojen suorittaminen voi käydä mahdottomaksi haasteeksi

niitä elintarvikkeita jotka ovat saaneet ravitsemus ja terveysasetuksen mukaisen hyväksynnän pitäisi myös verotuksellisesti huomioida niin että elintarvikkeet olisivat edullisempia kansan käyttää

tämä ei palvele koulutuksellisen tasa arvon toteutumista eikä liiemmin suomen poliisinkaan etua

suomessa tuotettu lähiruoka pitää myös tässä tilanteessa muistaa ja kaikkia toimenpiteitä jotka johtavat terveisiin elämäntapoihin pitäisi ihmisille enemmän esittää ja innostaa kansaa syömään oikein ja liikkumaan

tämä edustaja kanervan tekemä lakialoite on edellä esitetyn mukaan kannatettava ja toivottavasti se tulee voimaan

tämä alvin korotus kohdistuu ensisijaisesti pienituloisiin ja näiltä pikkuyrittäjiltä terveisiä

he ovat lähettäneet sellaiset terveiset että tämä alvin nousu vaikeuttaa totaalisesti heidän bisneksiään ja jos vielä verot nousevat niin moni pikkufirma kerta kaikkiaan kaatuu

hallitus on ohjelmassaan halunnut että suomi nousuun myös pienten yritysten kautta mutta tämä ei suinkaan auta pieniä yrityksiä kun alvi nousee

järjestämislupaa ei tule kriteereitä kovennetaan ja näin ollen lukio tai ammattikoulu suljetaan eikä se saa sitä lupaa

sitten ministeri kiuru sanoi tästä tulevaisuuden peruskoulu parlamentaarisesta ryhmästä ja tosiaan sieltä on raportti tulossa ja varmaankin hyviäkin vinkkejä

onko koulujen toimintaresurssit ja opetushenkilöstön työttömyystilanne huomioon ottaen hallituksen koulutuspolitiikka ollut perusteltua

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

siinä enää mitään järkeä

suomalainen kirjastolaitos on erittäin kattava ja hyvä ja niinpä lainausten määrässä korvauksen piirissä olevista kirjastoista suomi johtaa pohjoismaita elikkä lainausten määrä on erittäin suuri

esityksessä ei ole minkäänlaista vaikuttavuusarviointia mitkä olisivat rahoitusjärjestelmän ja järjestäjäverkon uudistamisen yhteisvaikutukset

rattijuopumus on erittäin vakava teko josta tulisi rangaista nykyistä kovemmin

kovemmat rangaistukset eivät poista kyseistä ongelmaa mutta on todella tärkeä asia jos yksikin rattijuopon aiheuttama onnettomuus jää tapahtumatta sen takia että kovempi rangaistus saa auton rattiin päihtyneenä aikovan harkitsemaan ja muuttamaan mielensä

jotta takaisimme laadukkaan suomalaisen kirjallisuuden jatkossakin niin kohtuullinen korvaus tekijöille varmaan olisi aiheellinen ja tätäkin määrärahaa pitäisi nostaa

nyt on kysymys vielä suuremmista summista ja leikkauksista oppilaitoksille joten kannatan edustaja puumalan esittämää hylkäysesitystä

arvoisa puhemies

mielestäni rattijuoppouden vakavuudesta ei rikoksena ole kahta sanaa

alustavien kyselyjen mukaan siellä kunnat haluavat olla itsenäisinä

sosiaali ja terveysvaliokunnan perussuomalaiset ovat esittäneet vastalauseessaan kolme lausumaehdotusta joita kannatan lämpimästi

tätä vasten peilattuna kysynkin

mitä minä muistelisin niin viime eduskuntavaaleissa joka paneelissa missä olin yksikään puolue ei kannattanut pakkoliitoksia

rattijuopumus on kuitenkin henkilökohtainen valinta ja sen mahdolliset seuraamukset ovat yleisesti hyvin tiedossa

äänestin ei tyhjiä kolmetoista kuusi viistoista toivosen mietintö ja tämä pääluokan äänestyksen kohteena olleet luvut on nyt hyväksytty joku muukin on menettelytavan mukaista

onko koko alkaneen ole hyväksytty viedyn mukaan

yleiskeskusteluun eli pidetyssä täysistunnossa tulisi tuplaten

erosen tekemistä varten ryhdytään palopäivystyskohtaisen käsittelyn tekemä

entä jos ajoneuvo on otettu luvatta

liikuntalain merkitystä tulisi tulevaisuudessa harkita vaikuttavuuden kautta uudelleen ja pohtia riittääkö nykyisenlainen puitelaki edistämään parhaalla mahdollisella tavalla suomalaisten liikkumista

olemme tehneet esityksen

arvoisa puhemies kannatan esitystä

hallituksen esitys liikuntalaiksi sisältää hyviä elementtejä kuten poikkihallinnollisen yhteistyön merkityksen liikunnan edistämiseksi ja terveyttä sekä hyvinvointia edistävän liikunnan merkityksen korostamisen

minusta omista voimista

laine tavoitteet ovat kohde vaan lain tavoitteet ovat kohdillaan mutta lain käytännön soveltaminen ei tule valitettavasti tarjoamaan mullistavia lääkkeitä suomalaisten fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi

lisäksi on tiedostettava se tosiasia että vallitsevassa taloustilanteessa kuntien mahdollisuudet panostaa kuntalaisten liikunnan edistämiseen ovat kovin rajalliset

valtionapukelpoisuuden laajentaminen tulee mahdollistamaan liikunnan edistämisen entistä monipuolisemmin ja uskon tämän olevan hyvä asia lain tavoitteiden toteutumisen kannalta